kysymys on nimenomaan tästä pakollisuudesta ja mitä tulee niihin pieniin seuroihin niin nimenomaan siellähän tämmöinen pakollisuus on sellainen asia että se poistaa sen sellaisen syyttelyn tai leimaamisen tai eriarvoiseen asemaan vapaaehtoisten laittamisen että joltakin pyydetään ja joltakin ei

tämä vartiaisen ajatus siitä että on oltava työvoiman tarjontaa riittävästi jos ei ole työpaikkoja niin eihän se johda mihinkään

arvoisa puhemies

tässä hallituksen esityksessä on kysymys yksityisen elinkeinonharjoittajan tai ammatinharjoittajan velkajärjestelystä ja lähtökohtaisesti tämä on hyvä esitys

minun mielestäni se on erittäin voimakas oikeus mutta lapsen oikeus turvalliseen hyvään lapsuuteen menee tämän vanhempien oikeuden yli

täällä puhuttiin ihan aiheellisesti työurien pidentämisestä ja tiedossa on kuitenkin että hallitus aikoo lopettaa varhennetun varhaiseläkkeen

kun tässä nyt puhuttiin sijaisvanhemmista niin minun mielestäni sijaisvanhemmat tekevät erittäin tärkeätä ja hyvää työtä

sitä on perusteltu sillä että eliniänodote kasvaa mutta näillähän ei ole keskenään mitään asiayhteyttä

minä ymmärrän että se on myös kyse jos on myöskin sijaisvanhemmille kova paikka jos heillä on lapsi sijoitettuna pitkään perheeseen ja tulisi harkita kyllä myös sellaista vaihtoehtoa että tämmöinen pitkäaikainen sijoitus voisi muuttua automaattisesti adoptioksi jollakin tietyllä aikavälillä esimerkiksi jossain muutaman vuoden aikana

ylipäänsä pienten yritysten toimintaedellytyksiä pitäisi parantaa ja näitä toimintaedellytyksiä turvata mutta mitä sitten käytännössä hallitus on tehnyt tai tekemässä

tällä ei ratkaista millään tavalla sitä tarvetta tälle eläkkeelle jos eliniänodote kasvaa

kysymys on työssäjaksamisesta ja tämä eläke nimenomaan vastaa siihen tarpeeseen

kysynkin ministeriltä mitä ovat ne konkreettiset toimenpiteet niin että ihmiset sitten jaksavat työssään ja sitä kautta pidennetään työuria

arvoisa puhemies

kun tämä hallinnollinen taakka on vakio niin silloin se tämmöistä pienempää yritystä rasittaa merkittävästi enemmän myös taloudellisesti kuin suurta yritystä

tältä osin hallituksen esitys on ihan ok mutta tässä yhteydessä ehkä kannattaisi nostaa myöskin keskusteluun se että yrityksiltä peritään tällä hetkellä kirkollisveroa

nyt lausuntokierroksella olevat verottajan syventävät ohjeet palkkaa vai työkorvausta käytännössä tulevat vähentämään sitten näitten henkilöyrittäjien ammatinharjoittajien työtilaisuuksia

minulla ei sinällänsä ole mitään sitä vastaan mutta kun aina veron perusteena täytyisi olla jonkin näköinen palvelu tai saanto sitten veron kerääjältä niin nostaisin keskusteluun aiheen onko yrityksillä mahdollisuus erota kirkosta tai olla maksamatta tätä yrityksiltä perittävää kirkollisveroa

jos eivät saaneet tätä taloudellisten toimintaedellytysten parantamista niin saavat kuitenkin pääsyn velkajärjestelyyn sitten kun homma menee pieleen

mutta kun edustaja rundgren sanoi tästä tupakan saannin vaikeuttamisesta kaupan kassalla niin minä pidän sitä kyllä pikkuisen siinä mielessä outona että kyllähän ne piilossa voivat siellä olla mutta jos myyjälle sanoo että haluaa tietyn merkkisen savukkeen niin olisi tämmöinen normaali palvelutilanne että myyjä sitten sen sieltä kaivaa esille

tavallaan tämä on vähintä mitä hallitus voi tehdä että elinkeinonharjoittajat ja ammatinharjoittajat pääsevät velkajärjestelyyn jos heidän toimintaedellytyksensä on tässä maassa tehty sellaisiksi ettei ole taloudellisia edellytyksiä yrittää

niin kuin sanottu hallituksen esitys on hyvä ja oikeansuuntainen mutta kokonaisuutta katsoen jää riittämättömäksi

nyt siellä on semmoinen numerotaulu josta täytyy sitten arpoa ja eri kaupparyhmittymissä on eri numerolla aina se merkki mitä polttaa ja siellä sitten arvotaan ja tämmöinen ostotapahtuma voi kestää useita minuutteja ja jopa pitempäänkin niin että sitten siinä jonossa ihmiset hermostuvat

kaikki keinot eivät ole järkeviä mutta pääsääntöisesti olen edustaja kiljusen kanssa täysin samaa mieltä että tupakointi vähenee ja saavutetaan se savuton suomi ainoastaan sillä että me pystymme muuttamaan tupakointikulttuuria ylipäänsä sitä kulttuuria että päästään niistä marlboro miehistä ja niitten ihannoinnista johonkin muuhun ja ne voitaisiin jättää sitten historiaan

se olisi valtava potentiaalinen joukko kuitenkin vielä pyörittämään tämän maan elinkeinotoimintaa ja kansantaloutta mikäli olisi mahdollista niin että konkurssissa ei menisi yrittäjältä koko elämä

mutta lopuksi sanottuna kaiken kaikkiaan tämä esitys on päättynyt

onko tällainen kokonaisuudistus tulossa sentyyppinen jossa sitten voitaisiin ottaa mallia amerikkalaisesta vastaavasta lainsäädännöstä joka on paljon toimivampi

tämä on hyvä asia että tämä lakipuoli on tässä kunnossa että mahdollistetaan se että tien viereen voidaan jatkossa kaapelointeja tehdä

se on totta ei velvoita mutta tämä kuuluu osana suurempaan kokonaisuuteen että sieltä ovat tulossa sitten hallituksen esitykset jotka velvoittavat sähköyhtiöitä ja toivon mukaan ne ovat sentyyppisiä että siellä ei pistetä tiukkoja aikatauluja sähköyhtiöille koska nämä sähköyhtiöt yksinkertai sesti eivät ole sosiaalitoimistoja

arvoisa puhemies

tämä logiikka siitä että jos meillä on kaksi työpaikkaa ja neljä työtöntä ja me lisäämme siihen työttömiin kaksi lisää niin se loisi jotenkin näitä työpaikkoja lisää ei oikeastaan toimi

ne siirtävät ne kaikki kustannukset kyllä sitten siirtohintoihin ja siinä joutuvat kansalaiset väkisin eriarvoiseen asemaan jos sähkö maksaa jollakin alueella mielettömän paljon enemmän kuin jollakin toisella alueella

ja yhtiön rajat menevät voi sanoa näin että tulee tilanteita kannattaako ottaa toisen sähköyhtiön verkosta virtaa vai ei

se on minun mielestäni sellainen asia jota oikeasti pitäisi miettiä kohtaavatko meillä esimerkiksi koulutus ja työvoimatarve toisensa ja onko meillä koulutusjärjestelmä semmoinen että esimerkiksi nyt sitten jää metallimiehiä jostain työpaikalta satoja työttömiksi onko meillä semmoinen koulutusjärjestelmä että jos näitä ei pysty työllistämään metallialalle me pystymme nopeasti kouluttamalla uusille aloille sitten saamaan nämä henkilöt

toisaalta kyllähän sitten esimerkiksi semmoisissa sähkölinjojen päässä olevissa maatiloissa joissa on eläimiä joitten hyvinvointi on riippuvainen siitä että ilmastointi pelaa ja sähköt pelaavat jnp

on nyt tälläkin hetkellä käytettävissä varavoimaa ja tämäntyyppisiä asioita että on turvattu sen sähkön tuleminen sinne vaikkakin sitten linja menisi poikki

minä olen tähän päivään valmistautunut noin parin viikon ajan ja valmistautunut tähän puheeseenkin sillä tavalla että viisi a nelosta olen kirjoitellut ja olen todellakin pahoillani että kun tänään jälleen kerran näin tärkeästä aiheesta tässä salissa keskustellaan aikaa on rajoitettu entisestään liki puoleen

oppisopimuskoulutusjärjestelmä suomessa on minun mielestäni aika lapsenkengissä ja siinä kannattaisi ottaa keski euroopasta esimerkiksi saksalaisesta oppisopimusjärjestelmästä mallia myöskin meille suomeen

mutta haluaisin nyt tämän käydyn debatin johdosta vielä tehdä selväksi sen että perussuomalaiset eivät todellakaan naura näille kriisimaiden ihmisille vaan me kannamme huolta heistä

kannamme huolta heistä sen vuoksi että eurojärjestelmä ja tämä tapa pitää euroaluetta pystyssä tekevät nimenomaan sen ongelman mikä kriisimaissa kansalaisilla tällä hetkellä on

tämä homma voi olla hallituksellakin ensi vuonna niin että myös hallitus esittää varjobudjettia koska tämä budjettipäätäntävalta näyttää menevän komissiolle

tämä johtuu siitä että me pidämme keinotekoisesti euroa pystyssä ja näillä valtioilla kriisivaltioilla ei ole käytettävissään työkalupakissa ulkoisen devalvaation mahdollisuutta ainoastaan sisäisen devalvaation mahdollisuus

arvoisa puhemies

vain sillä tavalla pystyy maa selviytymään näistä kriisitilanteista ja se aiheuttaa kansalaisille todellakin paljon kärsimyksiä

näyttää siltä että tässä salissa ei päästä sopimukseen siitä korotetaanko tämän lapsilisäleikkauksen estämiseksi tupakkaveroa tai tehdäänkö joitakin muitakin ratkaisuja

se tuntuu joskus aivan uskomattomalta voivatko ihan vakavalla pohjalla hallituspuolueitten edustajat oikeasti sellaisia puheita pitää kuin he täällä pitävät

hyvätuloiset käyttävät tänä päivänä näitä lapsilisiä osakesäästämiseen säästöhenkivakuutuksiin käytännöllisesti katsoen ei ole tarvetta käyttää sitä suoraan sinä päivänä lapsen tarpeisiin

mutta arvoisa puhemies meillä on salailun kulttuuri ja me olemme saaneet nyt tietää että nämä kreikka vakuudet tulevat julkisuuteen hyvä niin

kun vaihtoehtobudjeteista keskusteltiin eduskunnassa niin huomasi että kaikki jotka osallistuivat ärhäkkäästikin keskusteluun eivät olleet edes näihin tutustuneet

kun on tämän debatin aikana kuunnellut edustajia täällä niin tulee kyllä kieltämättä sellainen mielikuva että federalisteja löytyy kokoomuksesta ja keskustasta ja yksi mies ei kesää tee väyrysen mielipiteet eivät tee keskustan yleistä linjaa miksikään ja myöskin sosialidemokraatit kuuluvat tähän ryhmään

mutta tämän salailukulttuurin lisäksi on käytössä vielä kertomatta jättämisen kulttuuri

siksi haluan nyt tässä keskustelussa nostaa erikseen perussuomalaisten vaihtoehtobudjetista vain yhden asian joka on mielestäni hyvin tärkeä asia

valtiovarainministeriön nettisivuilta löytyy semmoinen kooste kemissä suomen valtion vastuu euroalueella tästä tukipolitiikasta mutta käytännössä siellä ei ole esimerkiksi otettu huomioon ollenkaan suomen pankin target saatavia euroopan keskuspankilta koska ne eivät ole kuitenkaan vaikka se on maksujärjestelmä saatavia

monet verovähennyksetkin kuten esimerkiksi vapaaehtoisten eläkevakuutusmaksujen vähennysoikeus hyödyttävät lähinnä suurituloisia ja niiden elinkeinopoliittinen merkitys on kyseenalainen

mitä tulee sitten sinnemäen ja vihreitten linjaan niin kyllähän se niin on lindstöm totesi niin kuin se asia on että perussuomalaiset näkevät tämän kokonaisuuden ja pitäisi suomalaisista työpaikoistakin kiinni

arvoisa puhemies

edustaja filatoville pieni tarkennus siihen että ei tässä keskustella siitä mitä viime vaalikaudella leikattiin ja leikataanko sen päälle tällä vaalikaudella enemmän vaan itse asiassa tämä keskustelu käydään siitä mitkä ovat hallituksen uudistuksilla saavutettavat säästöt ja kuinka paljon sosi alidemokraatit olisivat leikanneet tällä vaalikaudella jos olisivat olleet hallituksessa ja siitähän opetusministeri grahn laasonen kyllä kertoikin näitä lukuja

taloustieteellisissä tutkimuksissa on havaittu etteivät suurituloisten veronkorotukset johda heidän työn tarjontansa alenemiseen mutta pienituloisten verotuksen aleneminen sen sijaan nostaa kannustetta ottaa vastaan myös osa aikaista työtä

käytännössä ne jäävät sitten sitä kautta saamatta ja sitä kautta tulee tämä riski suomen pankille ja sitä kautta suomen valtiolle ja suomalaisille veronmaksajille

meillä täytyy olla fantasioita meillä täytyy olla unelmia ja meillä täytyy olla rakkautta ja tämä luo semmoisen positiivisen latauksen jota me tarvitsemme silloin kun me rakennamme tulevaisuutta

nyt kun tässä kyselytunnillakin tuli esille se että tätä himasen paperia on käytetty hyvin paljon tässä valtioneuvoston tulevaisuusselonteossa mukana niin en voi olla ottamatta sitten yhtä lausetta sieltä himasen paperista

perussuomalaiset on suomalainen versio nousevasta äärinationalismista joka nojautuu populismiin tar joamatta ratkaisuja suuriin akuutteihin haasteisiin

yhdessä turvallisuus ja hyvinvointipakettiimme sisältyvän perusturvan korotuksen kanssa tämä uudistus pienentäisi merkittävästi niin sanottua tuloloukkuongelmaa eli tilannetta jossa työttömällä ei ole taloudellisesti kannattavaa ottaa työtä vastaan

jos nämä sosialidemokraattien ja koko opposition kaavailemat leikkaukset jotka ovat paljon kovempia kuin mitä hallitus nyt näillä uudistuksilla saa säästöjä aikaiseksi toteutettaisiin niin missä kunnossa meidän koulutusjärjestelmämme olisi

näin meni tämä lause ja minä olen loukkaantunut oikeastaan perussuomalaisen puolueen puolesta ja minä olen loukkaantunut joka viidennen suomalaisen puolesta koska tämä on valhetta

minä olen itse henkilökohtaisesti ollut näitä perussuomalaisia ratkaisuja tässä salissa monena vuonna jo kertomassa ja viimeksi olin varjobudjetin esittelyssä

omalta kohdaltani voin sanoa että olen ydinvoiman kannattaja ja ensi sijassa päästöttömyyden vuoksi mutta tähän hankkeeseen suhtauduin aluksi kriittisesti niillä duubioilla mitkä julkisuudessa ovat vieläkin eniten herättäneet keskustelua

huoltovarmuus omistus polttoaineen loppusijoitus ja se vähentääkö tämä hanke uusiutuvien polttoaineiden mahdollisuuksia tulevaisuudessa

mutta nyt käsiteltävä asia on minun mielestäni aika olennainen ja olennaisen tärkeä koko maan kannalta

näihin kaikkiin kysymyksiin olen saanut valiokunnan perusteellisessa käsittelyssä vähintäänkin tyydyttävät vastaukset joten tulen äänestämään perjantaina tämän hankkeen puolesta

siirtoverkkojen toimintavarmuus ja sen parantaminen on ihan hyväksyttävää ja se on jopa tärkeää siltä osin hallituksen esitys on ihan ok mutta meidän on kiinnitettävä huomiota siihen kuka tämän koko jutun sitten loppupelissä maksaa ja miten kustannukset jaetaan vai jaetaanko niitä ollenkaan

huoltovarmuuden kannalta venäläinen tekniikka ei ole ongelma

arvoisa puhemies

omistuksen osalta olemmekin kuulleet hyviä uutisia

minä voin monilta osin yhtyä edustaja timo korhosen puheeseen ja jakaa ne näkemykset ja huolet mitkä hän puheessaan toi esille

kaapelointi on tietenkin se keino millä tämä toimitusvarmuus voidaan parhaimmalla tavalla turvata

edustaja sipilällä oli täällä hyvin mielenkiintoinen ehdotus siitä että voisi toimia yrittäjänä ilman yritystä

mutta kysymys kuuluu omistajaohjausministeri haavistolle

kun tähän sisältyy nyt sellainen tekijä että neste oilin toimitusjohtaja itse on mukana ilmarisessa mukana myöskin huoltovarmuuskeskuksessa niin kysyn

tämä hallituksen esitys ei helsingin energian osalta aiheuta minkäännäköisiä toimenpiteitä eikä sitä kautta myöskään sitten mitään kustannuspaineita sähkön siirtohintaan työt niiltä osin on tämän yhtiön osalta jo tehty

onko tässä jääviysongelmia

onko kauppa ollut markkinaehtoinen tai onko se hinta ollut markkinaehtoinen

tietysti tämä fortumin omistajuus tuo nyt tähän loppusijoitukseen oman keissinsä mitä tulee tähän posivan luolastoon sijoittamiseen

mielellään kuulisin nämä vastaukset tänä iltana mutta mikäli se ei ole mahdollista suosittelen ministeriä kyllä selvittämään tämän asian ettei tästä tule seuraava skandaali

mitä sitten tulee uusiutuvien käyttöön niin voisin oikeastaan ottaa kappaleen tästä talousvaliokunnan mietinnöstä jossa se on mielestäni oivallisesti kirjoitettu

ja kun vielä ottaa huomioon sen että itä suomessa on paljon järviä paljon kallioita eli maasto olosuhteet ovat monta kertaa vaikeammat kuin pääkaupunkiseudulla myös sähköverkko on paljon pidempi ja sitten käyttäjiä monta kertaa vähemmän kuin on esimerkiksi helsingin energian alueella tämä on käytännössä sellainen yhtälö että jos nämä kustannukset sälytetään yhtiöille ja jaetaan sitten käyttäjien mukaan niin käytännössä tulee tilanne jossa itä suomessa maksetaan sähkön siirtämisestä moninkertainen hinta metropolialueeseen verrattuna

kyllä minä mielelläni näkisin että tämä alue olisi paljon tai ainakin puolta pienempi niin että myös kouvolassa sekä mikkelissä voitaisiin nämä aluetoimipisteet säilyttää ja kyllä toivoisin että valiokuntakäsittelyssä hyvin tarkasti harkittaisiin näitä alueita kokonaisuuksia ja näitä aluetoimipisteitä kuinka ne voi järkevästi tehdä niin etteivät ne alueet menisi liian suuriksi

ettei ydinvoiman lisärakentaminen poista tarvetta voimakkaasti lisätä uusiutuvan energian käyttöä energiatehokkuutta kysyntäjoustoa hajautettua sähköntuotantoa ja muita mahdollisia uusia innovaatioita joilla sähkön omavaraisuusastetta kyettäisiin edelleen nostamaan ympäristön kannalta kestävällä tavalla

niin itse kuin talousvaliokuntakin katsomme ettei ydinvoima poissulje muita tuotantomuotoja vaan täydentää energiapalettiamme jonka tulee jatkossakin perustua monipuoliseen sähkömarkkinoiden riittävän kilpailun turvaavaan ja ympäristötavoitteet huomioon ottavaan energiatuotantoon

kun täällä on heitetty ajatuksia tasasummaisesta laskusta tai kulutuksen mukaisesta laskusta niin eihän sillä ole mitään väliä